kiitos

sitten taas viranomaispuolella on kyllä ääriliikkeiden valvonta ja sitten niiden henkilöiden jotka ovat lähdössä väärälle polulle kohtaaminen ja palauttaminen viranomaisten laajalla yhteistyöllä takaisin oikealle polulle äärettömän tärkeää

voi olla kriittinen maahanmuuttopolitiikalle tai olla huolissaan siitä miten suomi selviytyy suuresta maahanmuuttajamäärästä ilman että on rasisti alkuunkaan

arvoisa puhemies

me olemme parantaneet teollisuuden energialeikkuria olemme luoneet kasvuyrityksille uusia merkittäviä rahoitusohjelmia ja lisänneet suomen tärkeän viennin rahoitusta

me tarvitsemme laaja alaista yhteistyötä kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaista yhteistyötä ja toki meidän on huolehdittava myöskin riittävistä resursseista

viranomaisten yhteistyöllä me pystymme tehokkaaseen toimintaan joka on maailmalla ja maailmaan verrattunakin huippuluokkaa

rasistiksi leimaaminen on kova syytös toisaalta

on järkevää että valtion tuottamatonta omaisuutta myydään ja rahat sijoitetaan uuden kasvun luomiseen suomalaiseen osaamiseen ja sivistykseen ja varoja suunnataan yliopistoille sekä yritysten investointiohjelmien vauhdittamiseen

arvoisa puhemies

meidän täytyy kuitenkin pitää huolta siitä että nyt käynnistyvässä strategiatyössä me löydämme ja tunnistamme ne keskeiset kipupisteet ne keskeiset kehittämiskohteet joita me tarvitsemme laajan turvallisuuden ylläpitämiseksi suomessa ja sen tavoitteen saavuttamiseksi että suomi on kuten hallitusohjelmassa linjataan tulevaisuudessakin yksi maailman turvallisimpia maita

se on ollut sen verran hyvä toimintamalli että sitä on käyty katsomassa ulkomaita myöten on käyty suomessa tutustumassa meidän malleihimme

sitä kautta vaikka se joudutaankin käymään tämän huonon tien kautta nämä euroopan unionin ja komission asettamat kriteerit tulevat täyttymään

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että suomalaiset turvallisuusviranomaiset ovat todellakin maailman huippuluokkaa tekevät erinomaista yhteistyötä ja huolehtivat siitä että suomi on tänä päivänä uhista huolimatta erittäin turvallinen maa asua tehdä töitä ja ylipäänsä elää

pahin vihan lisääntymisen muoto on järjestäytynyt yhteiskunnan vastainen toiminta eli väkivaltaiset ääriliikkeet

arvoisa puhemies

ei voi olla niin että keskituloiset työssäkäyvät suomalaiset perheet kokevat toimeentulonsa riippuvan yhteiskunnan maksamista tuista tai etuuksista

nämä ääriliikkeet ovat uhka demokratialle

sitä ennen täytyy nopeuttaa neuvotteluja ja vääntää rautalangasta meidän osuuskuntajärjestelmämme ja kertoa että ne tappiot ovat sen osuuskuntajärjestelmän sisällä ja sitä kautta hakea oikeutus nopealle tuelle

sotilaalliseen meillä ei siis lainsäädäntö ole kunnossa mutta sen haluan kertoa että siviilipuolella poliisi raja pelastuspuolella meillä on mahdollisuus tarjota ranskalle apua

edustaja lintilälle

tämä viipyi vielä viime vaiheessa siksi että sitä haluttiin korjata haluttiin tehdä kunnollinen laki kun kerran tehdään

kiitoksia

me valmistelemme parhaillaan sikäli jos ranska avunpyyntönsä esittäisi sitä listaa siitä mitä mahdollisuuksia meillä täällä siviilipuolella olisi miten me voisimme olla mukana tässä yhteistaistossa eurooppalaistaistossa osoittaa solidaarisuutta ranskalle ja olla voimakkaasti mukana tässä yhteistaistossa terrorismia vastaan

on totta että käsittelyjärjestys olisi voinut olla parempikin mutta suomen tilanne on sen verran vakava että meidän pitää saada kuten oppositiokin on monesti peräänkuuluttanut tämäntyyppisiä lakeja ja asioita eteenpäin jotta suomen talous saadaan kasvuun ja työllisyyttä turvattua

tämä työ kuitenkin jatkuu niin kauan kun eduskunnan enemmistö antaa hallitukselle luottamuksen ja tuen sen työlle ja tästä ei ole kahta kysymystä

uudessa toimenpideohjelmassa luodaan muun muassa rakenteet ja kyky väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn koko maassa sekä valmius toimia radikalisoituneiden henkilöiden kanssa

tärkeitä vanhuspalveluita kehitetään kiitellyn vanhuspalvelulain hengessä siihen suuntaan jossa vanheneva ihminen voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään tukipalveluiden avulla

tällä hetkellä hallitus tekee laajalla rintamalla valmistelua puolivälitarkastelua varten jossa tuodaan lisää toimenpiteitä joilla suomalaista työllisyyttä ja kilpailukykyä vahvistetaan

siksi loppujen lopuksi turvallisuudessa on siis kyse siitä onko yhteiskuntamme riittävän vakaa ja hyvä tarjoaako se mahdollisuuksia kaikille ja erityisesti nuorille

kyllä on

on aivan välttämätöntä että seuraamista tehdään varsinkin kun me voimme nähdä että tämän hetken suomalainen yhteiskunta oireilee ja ääri ilmiöt ovat nostamassa päätään

koko hallitus ja uskon että koko tämä sali on sitä mieltä että tämä ukrainan kriisistä johtuva suomalaisten tuottajien ahdinko ja hätä ei ole heidän vikansa tämä ei ole markkinahäiriö

edelleen haluan sanoa että näissä ääriliikkeissä poliittisissa sellaisissa on kuitenkin vain joitakin satoja henkilöitä se ei tee sitä yhtään sen vähemmän tuomittavaksi se toiminta on täysin tuomittavaa

tämä johtuu euroopan unionin yhteisestä ulko ja turvallisuuspolitiikasta kauppapolitiikasta ja kun venäjä on vastannut pakotteisiin vastatoimilla niin se osuu erittäin kipeästi nyt suomalaiseen tuottajaan

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt kiitos siitä hallitukselle taas tärkeitä tarkennuksia on kuunnellut palautetta ja toiminut nopeasti mikä on tärkeää

meidän velvollisuutemme on tehdä kaikkemme että me kompensoimme sekä kotimaisin toimin että euroopan unionin toimin suomalaisille tuottajille heidän tästä kärsimiään tappioita

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erityisen kiitollinen siitä että piensijoittajia kohdellaan tässä tarkennetussa päätöksessä paremmin

yksittäisten kansalaisten järjestöjen työpaikkojen yritysten ja viranomaisten yhdessä pitää tehdä kaikkensa jotta väkivaltaiset ääriliikkeet saadaan häviämään

kansanedustajien ministerien ja puolueiden johtohahmojen on uskallettava puhua suvaitsevaisuudesta moniarvoisesta ja välittävästä suomesta

mitä tulee elintarviketeollisuuteen niin eilen aamulla viimeksi olen tavannut elintarviketeollisuuden yritysten edustajia samoin elintarviketeollisuusliiton edustajia ja tietenkin näissä tapaamisissa on huoli siitä miten suomalainen elintarviketeollisuus tämän vaikean haasteen yli pää see

vuosien mittaan suomen talouteen on syntynyt pysyvä aukko julkisten palveluiden siis tavallisten suomalaisten käyttämien koulujen terveyskeskusten ja päiväkotien rahoitukseen

kun tähän vastaantuloon lisätään se että yritysten verotusta eli yhteisöveroa lasketaan se mahdollistaa sen että yritykset ovat kilpailukykyisempiä tekevät parempaa tulosta ja voivat maksaa enemmän osinkoja

uskon että edustaja ihalainenkin tietää siitä että viime hallituskaudella aloitettu harmaan talouden torjuntaohjelma jatkuu täysimääräisesti ja myöskin talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi silloin että siitä tehdään pysyvä

hallitus teki vaikeassa paikassa jossa ei ollut työmarkkinajärjestöjen apua ja jossa isänmaa vaati tekoja rohkeaa politiikkaa rohkeita ratkaisuja

meillä kokoomuksella ei ole kuin yksi pakko tässä uudistuksessa ja se on nimittäin pakko uudistaa suomea ja yhteiskuntaa jotta säilymme hyvinvointiyhteiskuntana myös jatkossa

tämä on aivan erinomainen kokonaisuus

sen tähden me tarvitsemme joka tapauksessa laajalla rintamalla näitä toimenpiteitä ja se yksi keskeinen suunta mistä olemme yhdessä elintarviketeollisuuden kanssa samaa mieltä on se että meidän pitää tehdä entistä kovempia ponnisteluita viennin edistämiseksi

päättämättä jättäminen ei ole meille todellinen vaihtoehto tässä tilanteessa

pääministeri kataisen viiden puolueen hallitus rakentaa polkua uudenlaiseen suomeen

sillä turvataan se että ne poliisimiehet ja naiset jotka tekevät tätä arvokasta työtä pystyvät jatkamaan toimessaan ja koska tämä on myöskin taloudellisesti järkevää toimintaa sille saadaan selkeää vastinetta kun näitä talousrikoksia pystytään selvittämään ja harmaata taloutta kitkemään niin nämä päätökset ovat hallitukselta eduskunnan kannustamana olleet oikein hyviä

tästä haluttiin tehdä ja viilata niin hyvä laki että se pystytään saamaan voimaan ja että se myöskin vaikuttaa ja on voimissaan jotta saadaan vaikutuksia ja jotta todella t k vähennystä käytetään hyväksi siihen mihin halutaan

näkemyseroistaan huolimatta hallitus on kyennyt sopimaan yhteisestä linjasta jolla luodaan suomeen uutta kasvua rakennetaan oikeudenmukaisempaa suomea ja katkaistaan maamme velkaantuminen

haluaisin vielä edustaja rantakankaalle ja muillekin todeta sen että hallitus ei todellakaan seiso eikä istu tässä tumput suorina vaan tällä hetkellä tehdään laajalla rintamalla valmistelutyötä helmikuussa pidettävään hallitusohjelman puolivälitarkasteluun mikä on tässä taloudellisessa tilanteessa välttämätöntä

mutta kysyisin

arvoisa puhemies

löytyy kasvurahastoja yritysten merkittävä verouudistus jota ei tulla maksattamaan pk yrityksillä tämän ovat varmasti yrittäjäjärjestötkin tänään huomanneet

lopuksi

hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää toimenpiteitä joilla pidennetään työuria vähennetään työttömyyttä puretaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja puolustetaan siten julkisia palveluita